täytyy ensin sanoa että nämä ponnet ovat oikein hyviä mutta muutaman kysymyksen ne herättivät

esimerkiksi tämä ruokapoliittisen selonteon ponsien osa ensimmäinen ponsi että alkutuotannon kannattavuuden ja alkutuottajien aseman parantaminen markkinoilla on tärkeätä näkeekö ministeri että tähän tarvitaan sitä britannian mallin mukaista kauppa asiamiestä tai millä nimellä se siellä kulkikaan

kakkosponnessa vaaditaan ruuan raaka aineiden alkuperän ja tuotantotavan ilmoittamista

siitä kysymys

miten tällä hetkellä meidän eu lainsäädäntömme ja wto sopimuksemme estävät tätä asiaa ja minkälaisella aikataululla tähän olisi kenties mahdollista päästä

olen ymmärtänyt että ne ovat mahdollisia

neljännessä ponnessa puhutaan huoltovarmuudesta

sen lisäksi eu korostaa tarvetta ottaa huomioon turvallisuusneuvostossa ja yleiskokouksessa vastuun väestön suojelemisessa kansanmurhilta etnisiltä puhdistuksilta sotarikoksilta sekä rikoksilta ihmiskuntaa vastaan

kysyisinkin miten tätä tällä hetkellä pystytään toteuttamaan

on nimittäin puhuttu georgian kriisin osalta siitä että etelä ossetiassa on tapahtunut vähintään etnisiä puhdistuksia ja raiskauksia ja kukaan ei ole tehnyt tai voinut tehdä mitään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tuosta yle verosta vielä kysyisin minäkin

olen samaa mieltä että tavoitteena on ilman muuta oltava pysyvä poliittinen ratkaisu georgian konf likteihin ja kuten ulkoministeri viittasi siellä on oltava mukana niin ykn etyjin eun usan kuin venäjänkin

onko siitä minkälaista tietoa tällä hetkellä

oikeastaan vielä kolmantena asiana olisin todennut samaa mihinkä ed

ja vielä tuohon laajakaistatukeen

ainakin näin karjalan evakkojen jälkeläisenä täytyy todeta että eihän meillä koskaan ole uhkakuvista poistettu näitä perinteisiä uhkia vaikkakaan niitä ei ole hirvittävän todennäköisinä viime aikoina nähty

kun nuo muutokset siihen tehtiin tuon väliarvion pohjalta miten nyt näette lisääntyykö todellakin teleyritysten kiinnostus hankkeisiin ja mikä on tilanne esimerkiksi osuuskuntien osalta

tarvittavia jatkotoimenpiteitä kriittisten tietoliikenteen tukiasemien sähkönsyötön turvaamiselle ovat maakaapeloinnin lisäksi riittävien akustojen tai varavoiman rakentaminen tukiasemille

onko kriittisten alueiden ja tukiasemien kartoitus miten pitkällä ja aiotaanko laatia toimenpideohjelma sähkönsyötön varmistamiseksi näille kriittiselle alueille ja tukiasemille

hallituksella ei ole tietojeni mukaan suunnitelmissa kuitenkaan muuttaa nykyistä lunastuslain korvausjärjestelmää vaikka säännöllisin väliajoin tulee esiin korvauskiistoja ja esityksiä paremmista käytännöistä liittyen esimerkiksi yllikkälähuutokoski linjan vahvistamiseen

arvoisa herra puhemies

rouva puhemies

arvoisa puhemies

myös niiltä itse maahan tulleilta jotka tätä kielikoulutusta ovat saaneet on tullut tämmöisiä ideoita että sen kielikoulutuksen pitäisi olla jollakin tavalla velvoittavampaa tavoitteellisempaa

hyvä että puolustusministeri totesi että tällainen valmistelutyö parlamentaarisesti aloitetaan välittömästi koska aiemmin hallitus on viitannut kintaalla eduskunnan vaatimuksille esimerkiksi puolustusteollisuuden tulevaisuusselvityksestä

ja sitten tietenkin myös kun mennään vähän pidemmälle sen pitäisi olla myös sitten vähän erikoistuvampaa ainakin niillä isommilla paikkakunnilla joilla on mahdollisuus vähän niin kuin eriyttää tätä kielikoulutusta jolloin siitä on vielä suurempaa apua esimerkiksi siihen työllistymiseen

sitten tietenkin täytyy muistaa se että ei kovin pitkä aika sitten meillä oli tuo kotouttamisselonteko täällä salissa ja niitä toimenpiteitä mitä siellä todettiin on vaan pystyttävä pistämään entistä ripeämmin toimeen mitä siellä

lupaatteko että tänä vuonna päivitettävä päätös valtioneuvostolta huoltovarmuuden tavoitteista sisältää myös osion jossa määritellään maanpuolustusta tukevan tuotannon keskeiset alueet

hallituksen puheet koko suomen kehittämisestä ovat kaukana kun maaseudun ja haja asutusalueiden tiestön rahoja leikataan näin kovalla kädellä puhumattakaan kaikista muista leikkauksista jotka kohdistuvat maaseudulle ja sen kaikenikäiseen väestöön

arvoisa puhemies

erityisesti itä suomi ja lappi kärsivät teiden päällysterahojen jakamisesta eteläisempään suomeen

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

siellä on tehty itä suomen liikenne strategia ja se on tietysti hyvä lähtökohta ja hyvä alku myös siihen että esimerkiksi viitostien juvamikkeli väli saadaan tuohon tulevaan liikennepoliittiseen selontekoon

siinä yhteydessä täytyy todeta että se on siinä ainakin erittäin positiivista että yksinelävät jotka pitkän aikaa ovat joutuneet maksamaan saman maksun kuin vaikka kuinka suuri perhe nyt sitten pääsevät vähän vähemmällä

kiitostakin jotakin toki löytyy eli on hyvä että hallituspuolueet ja tietenkin oppositio siellä mukana valtionvarainvaliokunnassa jatkoivat sitä hyvää linjaa että savonlinnavarkaushelsinki kolmion lentojen valtiontukeen löytyi lisäapua tällä kertaa neljästä

yhdus

ensimmäisenä totean ed

pentti oinoselle sen että kun viime vuonna oli tuo laajakaistatukilaki käsittelyssä niin siinä mietinnössä valiokunta ehdotti eduskunnalle hyväksyttäväksi lausuman jonka mukaan eduskunta edellyttäisi että hallituksen tulee tosiaankin selvittää arvioida kaikki käytettävissä olevat eri lisärahoitusmahdollisuudet laajakaistahankkeella rakennettaviin viestintäverkkoihin nimenomaan niitten niin sanottujen viimeisten kilometrien ongelman osalta jotta pystyttäisiin turvaamaan tämä tilaajayhteys myös niille kotitalouksille jotka katsovat että ne tarvitsevat laajakaistayhteyttä mutta niillä ei ole näitten mahdollisesti suurehkojen kustannusten vuoksi siihen edellytyksiä

keskusta edellyttääkin vastalauseessaan että omaishoidon tuki säädetään verovapaaksi ja kelalle siirtoa on kiirehdittävä jotta omaishoitajien asema saataisiin samalle viivalle koko maassa

sitten joitakin vähän kiitoksenkin sanoja

mielenkiinnolla itsekin odotan mitä siitä selvityksestä tuleman pitää

on ihan hyvä että veteraanien kuntoutusmäärärahoja korotettiin sen jälkeen kun hallitus oli ensin niitä leikannut nyt sitten syksyn mittaan pientä korotusta ja tähänkin keskusta kyllä haluaisi ohjata vielä lisää rahaa

toinen asia mihinkä valiokunta edellisessä mietinnössä viime vuonna kiinnitti huomiota oli kuntien mahdollisuus se mitenkä taloudellisissa vaikeuksissa olevat kunnat pystyvät turvaamaan oman osuutensa tästä laajakaistahankkeesta

hyvää tuossa valtiovarain mietinnössä on edelleenkin osittain leikkauksen poistaminen terveyden edistämisen momentilta jos sitä positiivisena haluaa pitää siinä mielessä että ensin leikataan ja sitten lisätään ja toisaalta tuo pidä kiinni hoitojärjestelmän lisäraha päihdeäitien hoidon järjestämiseen

tässä yhteydessä haluaisin kysyä ministereiltä myös mihin toimiin aiotte ryhtyä että kotikuntalaki täyttää perustuslain vaatimukset vammaisen henkilön osalta silloin kun hänellä on tarve vaihtaa kotikuntaa ja onko hallituksella jotakin tietoa jo siitä miten tämä kotikuntalain muutos on konkretisoitunut mihinkä suuntaan on muutettu ja mistä lähdetty ja onko siinä ollut joitain ongelmia

tämä tavoite on hyvä edelleen pitää mielessä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hoitamaton masennus vaikuttaa oppimiskykyyn sosiaaliseen kanssakäymiseen ja lisää myös itsemurhariskiä joten säästöjen etsiminen tästä suunnasta tuskin on pitkällä aikavälillä kannattavaa

hallitus on luvannut käynnistää tuon ruokaturvapilotin kaltaisen säännöllisen yhteistyön eri toimijoiden ja osaa jien kesken muuttoliikkeeseen ja verotukseen liittyen kehitystä tukevan päätöksenteon vahvistamiseksi

varhainen puuttuminen edellä mainitun kaltaisiin ongelmiin on paras keino ja olisi hyvä että elämän ylä ja alamäessä olisi jokaisella ainakin yksi aikuinen kuuntelija ja asioiden oikeisiin mittasuhteisiin laittaja

tuossa aikaisemmin edustaja modig puhui hän on jo poistunut maiden resurssikirouksesta ja siihen yhteyteen olisin halunnut lisätä että tietenkin myöskin näillä kehittyvillä mailla on oma vastuunsa oman maansa kehityksestä

varsinkin näissä alemman keskitulon maissa joiksi osa kehitysmaista on noussut tuloerojen merkittävä lisääntyminen on ollut huolestuttavaa

suomessa jos ajatellaan mielenterveyden ongelmia tässä on jonkun verran myös tasa arvo ongelmaa eli esimerkiksi tilastojen mukaan pohjois suomessa jäädään keskimääräistä aikaisemmin mielenterveyssyistä eläkkeelle ja muutenkin itä suomessa on todettu aikaisemminkin että käytetään vaikkapa nuorten hoidossa enemmän lääkkeitä kuin muualla päin suomea

sitten vielä ministerille toivon voimia kun kehitätte näitä kestävän kehityksen tavoitteita sustainable development goals tässä tänä vuonna

kysyisinkin ministeriltä

miten näette nykyisessä koulujärjestelmässä pisa tutkimusten ja muitten paineessa onko meidän opettajillamme esimerkiksi alakouluissa mahdollisuutta käyttää luovuutta muidenkin oppiaineiden opetuksessa kuin pelkästään taidekasvatuksessa vai ovatko paineet niin kovat että luovuuteen ei yksinkertaisesti ole aikaa ja mahdollisuutta tai kyse on jaksamisesta

meillähän on ongelmana edelleenkin jossain määrin se että kouluopetuksessa taideopettajat eivät ole ammattitaitoisia ja toivoisinkin että tietyt hallinnolliset esteet joita kenties kuntien välisen yhteistoiminnan osalta tässä on pystyttäisiin poistamaan

arvoisa puhemies

vielä kysyisin tuosta

mitenkä tämä hanke etenee

onko tästä aiheesta haluaisit olisi arvoisa herra puhemies

ulkoministeriltä joka taisi poistua olisin halunnut vielä kysyä tuosta keski afrikan tasavallan tilanteesta kun nyt on päätetty lähettää sinne eusta myös sotilaita ranskan lisäksi että minkälaisia ajatuksia tämä herättää suomen toiminnan osalta tai herättääkö mitään

herra puhemies

samoin koskien päihdepalveluita joihin täällä on viitattu minun mielestäni on selvää että suomessa pitäisi pyrkiä entistä vaikuttavampiin päihdepalveluihin

toinen asia taisteluosastoista vielä olisin jatkanut kun tämä eurooppa neuvosto on tulossa että kun suomihan pohtii nyt tätä johtovaltiovastuun ottamista siinäkin hommassa niin vaikuttaako tämä käytettävyyskeskustelu jota siellä käydään nyt millä tavalla suomen päätökseen

mutta ehkä muut ministerit tietävät sitten tästä vakautusrahastosta jota valiokunta on esittänyt moneen kertaan että pitäisi perustaa suomeen kehitys ja turvallisuusjatkumon huomioimiseksi tällainen eri ministeriöiden hallitsema vakautusrahasto

itse tähän rattijuoppoteeman vielä

rattijuopoista yleistäen noin kolmasosa on nuoria ensikertalaisia joihin yleensä voidaan vaikuttaa promillerajan laskemisella puhuttamisella ja valistuksella

toinen asia jota haluaisin vielä kysyä ministeriltä

päihdeäitien pidä kiinni hoitojärjestelmään on jouduttu joka vuosi eduskunnassa lisäämään rahaa

tuloksellinen kriisin ehkäisy ja hallinta on tietenkin kokonaisuus jossa kaikki nämä kehitysponnistelut rauhanvälitys ja siviili ja sotilaskriisinhallinta kulkevat käsi kädessä

voisiko ministeri huolehtia siitä että jatkossa nämä rahat löytyvät ja päihdeäitien hoito turvataan samalla kun pohditaan sitä tarvitaanko jonkinlaista vapaaehtoista pakkohoitoa mahdollisesti näille äideille

lopputulemana

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

rakennusteollisuus ja rakennusliitto ehdottivat verovastuun tehostamistoimenpiteenä tätä pakollista veronumeroa joka merkittäisiin siihen rakennustyömaalla pakolliseen tunnistekorttiin

nyt tiedämme että hallitus on selvittämässä voitaisiinko sen sijaan kaikilta tunnistekortin omaavilta edellyttää suomalaista henkilötunnusta ja sitä että se tunnuksen alkuosa merkittäisiin tähän tunnistekorttiin

viime vuonna kun oli hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi eduskunta edellytti lausumassaan että yliopistolakia muutetaan siten että helsingin yliopistolle korvataan se määrä joka vastaa yliopistoapteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettavaa yhteisöveroa

korruptio on laajalle levinnyttä neuvottelut talibanien tai kapinallisten kanssa eivät ole edenneet eikä pakistanin ja afganistaninkaan suhteissa ole tapahtunut merkittävää lämpenemistä

onko lopullinen ratkaisu tehty siitä että tämä on nimenomaisesti se malli jota tässä käytettäisiin vai vieläkö näitä molempia malleja pohditaan

tuossa keskustelussa joulun alla nostin esiin itä suomen yliopiston ja tasa arvon tässä asiassa että sille pitäisi antaa sama oikeus myöskin

tietenkin sen valvonnan täytyy olla mahdollisimman helppoa kummassakin tapauksessa ja väärennöksille ei voi antaa sijaa jos sillä oikeasti halutaan vaikuttavuutta

muistan että etenkin kokoomuksen puolelta edustajat tuolloin tyrmäsivät ajatukseni

siksi arvoisa puhemies olenkin erityisen iloinen että tässä esityksessä nyt ehdotetaan muutettavaksi tätä yliopistolakia siten että sekä helsingin yliopistolle että itä suomen yliopistolle korvataan määrä joka tosiaan vastaa niiden apteekkielinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa

arvoisa puhemies